laki velvoittaa että kaikessa jakelussa olevassa on se uusiutuva komponentti mukana eli kuluttajan ei tarvitse hirveän paljon huolta kantaa siitä ottaako tästä tai tuosta pistoolista ottaako dieseliä tai bensiiniä

halusin tämän eduskunnan pöytäkirjoihin kirjata aidon huolen siitä että maailmanyhteisö ei tätä asiaa ole riittävän vakavasti hoitanut

tässä mielessä tämä mielestäni selkiintyy

jos muut haluavat jatkaa kriisimaiden tai niiden pankkien rahoittamista älköön suomi sitä vastustako mutta niissä yksimielisyyttä vaativissa päätöksissä me hyväksymme muiden toimet vain sillä ehdolla että me emme osallistu niihin

mitä tulee vielä tiettyjen sivistyspolitiikan asioiden elikkä liikunta urheilu ja nuorisoasioiden kirjastoasioiden siirtymiseen elyyn niin kysymys kuuluu mitä nämä tehtävät luonteeltaan ovat ovatko ne viranomaistehtäviä vai liittyvätkö ne jonkun alueen kehittämiseen

siinä edustaja kataja on ihan oikeassa että ilmiselvästi yksityistä rahaa ei saa kovin paljon liikkeelle ellei ole jotain epäsymmetrisiä instrumentteja insentiiveinä verosellaisina tai voitonjaossa tai riskinkannossa jonkunlaista epäsymmetriaa

tässähän käy ilmi minä tulkitsen sen sillä tavalla ja asiantuntijatkin tulkitsivat että ei vain näiden nyt ongelmissa olevien maiden vaan joidenkin muidenkin maiden pankeista kyseen ollen voidaan tästä ervvstä tuota pääomittamista tehdä tietyissä tilanteissa muttei noiden ehtojen jälkeen mitä tuossa äsken kerrottiin

jos ei pysty sitten katsotaan sijoittajat ja omistajat niidenkin vastuita komissio voi rajata vain tuohon asti sijoittajat ja omistajat ovat vastuussa ja sen jälkeen jos ei vielä tule pankki kuntoon voitaisiin tukeutua yhteiseen kriisirahastoon yhteiseen eurooppalaiseen kriisirahastoon

puhemiesneuvosto ehdottaa että

arvoisat edustajat keskustelun aikaan täällä on esitetty suoraan eräille ministereille kysymyksiä

arvoisa puhemies

meillä on ollut tähän saakka se käsitys että me olisimme suomessa koko lailla yhtä mieltä visseistä sitoumuksista sekä maailmanyhteisön että sitten eun piirissä tehdyissä asioissa ja että me olemme kaikki niitten takana

kannustan näillä sanoilla suomen hallituksen edustajia jatkossakin erittäin pontevasti yhtäältä eussa mutta toisaalta sitten iaean piirissä vaatimaan voimallisesti maailmanyhteisöltä toimia tämän kysymyksen ratkaisemiseksi

keskustelu keskustelu on

näillä ajatuksilla yhdyn tietysti siihen mitä edustaja kimmo tiilikainen on täällä sanonut mutta jatkan sen lisäksi että tämä ei voi riittää tämä ikään kuin wallinin toimien arviointi vaan koko hallituksen on annettava uudet tiedot oikeat paikkansa pitävät ja ei puutteelliset tiedot eduskunnalle

totta kai jos valtio vaikkapa finnveran kautta menee uusilla tällaisilla rahoitusinstrumenteilla jotka ovat vähän riskaabelimpia kuin tällä hetkellä käytössä olevat se ottaa niissä vähän riskiä

asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan tuli

viime kädessä tähänhän kaikki nämä toimet mitä innovaatiopolitiikan eri osa alueilla pyritään edistämään tähtäävät

oikeudenmukaisuus on sitä että silloin näiden taakanjako muuttuu ihan toisinpäin

asia

levytys tule varten ja veistoksen viidessä ja voimistelusta ja taataan sille mitään lakiin lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

jos ne ovat viimeksi mainitulla puolella silloin mielestäni ne ilman muuta kuuluvat elyyn ja näin tässä myöskin valiokunta ymmärtääkseni on tämän asian ajatellut

ilman muuta silloin olisi ollut varaa heikentää nimenomaan turpeen ja puun kilpailukykyä koska oli alun perin säädetty niin että turve ja puu yhdessä ovat kilpailukykyisiä kivihiiltä varten

tämä keskustelu oli minulle siinä yllätys että näin ei näytä sitten kuitenkaan olevan

hallituksella pitäisi olla rohkeutta tulla paljon pitemmälle nyt vastaan valtion sijoituspääomalla ja tulla nimenomaan vastaan tavalla jolla sitten saataisiin yksityistä kapitaalia mukaan vastaamaan siihen oman pääoman ehtoisen rahan puutteeseen joka meillä tällä hetkellä markkinoilla on

arvoisa puhemies

kun hän menee erikoissairaanhoitoon siitä hoidosta tulee sille kunnalle se lasku ei kunnalta kysytä saako teille laittaa vai ei ei kysytä ei kysytä

se määräytyisi sen tuotetun sähkön perusteella jolloin vesivoiman osalta se taakka kevenee tuntuvasti ja ydinvoiman osalta tulee selvästi lisää taakkaa

ennen kuin menen muutamalla sanalla vähän tarkemmin tähän innovaatiokannustimeen muistutan kuitenkin siitä että suomalaisen innovaatiojärjestelmän varsinainen vahvuus koostuu niistä toimijoista tai instituutioista jotka ovat ennen kaikkea tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ja vtt siellä lähempänä perustutkimusta mutta osin soveltavan tutkimuksen piirissä sekin toimien

täällä edustaja zyskowicz esitti kysymyksen ja huomasin että puhemies ajatteli että saan vastata siihen tässä yhteydessä ja hyvä niin eikä kommenttipuheenvuorossa ja se koski sitä mikä on se vaihtoehto mitä esimerkiksi keskusta tähän ratkaisuksi ajaa tai mitä käytännössä tarkoittaa velkasaneeraus ja zyskowiczin väite kaiketi oli se että sillä nyt ei ole euroopassa tai maailmalla kovin paljon kannatusta tällä velkasaneerausajatuksella ja hankkeella

vain suomi ja luxemburg ovat hoitaneet talouttaan koko euroajan yhteisten pelisääntöjen mukaan eivätkä suomalaiset sijoittajat ole syyllistyneet velkamaiden holtittomaan rahoittamiseen

portugalilaisen pankin ongelmien rahoittamisessa eivät ensimmäisenä tulisi mukaan muut portugalilaiset pankit eivät tulisi ja portugalilaisen pankin ongelmien rahoittamisessa ei toisena tulisi vastaan portugalin valtio ja portugalin veronmaksajat vaan ensimmäisenä tulisivat tuossa tilanteessa vastaan nämä kaikkien euromaiden kriisinratkaisujärjestelmät siis niiden osuus tästä yhteisestä kriisirahastosta

no niin liittyykin mutta jos se tuki ja siihen liittyvä riski on paljon pienempi kuin sitä kautta saatavat lisätyöpaikat ja ennen kaikkea se inhimillinen tarjous minkä tämä kaikki niille työttömille voi tarjota ja suomen pyörien ylipäänsä pyörien pyörimään laittamiseen jos siinä onnistutaan näillä toimin niin kyllä näihin toimiin kannattaa ilman muuta tarttua

asia

se mitoitus näin laskien että siitä vuodessa muutama sata miljoonaa voitaisiin sijoittaa vastaa aika lailla sitä samaa määrää mikä ruotsissa tällä hetkellä tähän varhaisimpaan vaiheeseen käytetään osin julkisen vain pieneltä osin julkisen panostuksen ja yksityisen ja julkisen yhteisten rahastojen kautta

kun tuon sanon sitten sanon jatkeeksi sen että minä muistutan että tämä lainsäädäntö ei sano sitä miten uusiutuvaa esimerkiksi uusiutuvaa energiaa pitää edistää ei tukijärjestelmistä ei verojärjestelmistä ei mistään muustakaan yhtään mitään

mitä tulee tähän oto johtajuuteen niin myönnän että tämä on yksi niistä asioista jotka minun oli tässä alusta lähtien erittäin vaikea järjestää

näiden kahden energiaraaka aineen keskinäinen suhde on säädetty niin puhutaan sähkön muuttuvahintaisesta tuotantotuesta joka maksetaan ulos tulevasta sähköstä jossa sen sähkön siitä valmistamiseksi ne on pantu sellaiseen keskinäiseen järjestykseen että aina nimenomaan se puun hinta vedetään tällä tuella tuon turpeen alle

toinen osa niistä rahoista tulee kansaneläkelaitoksen kautta kolmas osa tulee kunnan omana ihan aitona osuutena ja neljäs osa tulee siitä että on näitä maksuja näitä palvelumaksuja joista tulee pieni mutta vain pieni rahoitusosuus

samalla suomen on tehtävä selväksi myös se että me emme hyväksy liittovaltiokehitystä emme valmistellusti emmekä hiipivin askelin periaatteella ei ole muita vaihtoehtoja

noin puolet energiamarkkinaviraston kaikista tuloista kertyy näistä valvontamaksuista nyt sitten tästä uudesta maksusta

katsotaan miten se käytännössä sitten toimii

tästä syystä on äärimmäisen tärkeää että me emme heitä romukoppaan niitä mekanismeja joita meillä tällä hetkellä ilmasto ja energiapolitiikan kansalliseen hoitamiseen on

tämä järjestely on oikeastaan sen juridiikan asian ympärillä käydyn juridisen keskustelun taustaa tavallaan ja saa nyt tässä lakiesityksessä ihan oikean ja kaikin puolin kannatettavan muodon

nämä ovat olleet se erityinen kaksikko ja vielä sitten tähän kokonaisuuteen liittyen tietysti yliopisto ja tutkimusinstituutioitten enemmänkin perustutkimukseen liittyvä työ

mielestäni tässä tilanteessa sopii harkita myöskin esimerkiksi yritysten sivukustannusten määräaikaista keventämistä tai näitten koulutukseen liittyvien leikkausten joita hallitus suorittaa parantamista

väite siitä että sen takia pitää olla isäntäkunta että sillä samalla on ikään kuin todellinen taloudellinen ohjausvalta ihan eri luokkaa kuin silloin jos kunnat yhteisesti järjestävät ei mielestäni pidä paikkaansa

haluan tässä yhteydessä vielä sanoa että kun ministeri vapaavuori sanoi että tämä hallitus jatkaa samalla tiellä mitä edellinen aloitti sillä tavalla muuttaen että nyt varhaistakin vaihetta sen pääomapulaa aiotaan tässä rahoittaa olen kyllä nyt vähän eri mieltä tästä kohdasta

kun lukee ekonomisteja suomesta tai euroopasta tai maailmalta melkein mistä tahansa kyllä siellä on erittäin laaja kasvava asiantuntijajoukko joka sanoo että niin kauan kuin hallittu velkasaneeraus voidaan tehdä korostan

meidän on yhdessä myös näiden kanssa kehitettävä eulle toimintamallia joka tekee meille mahdolliseksi rakentaa euroopan tulevaisuutta demokraattisista ja valtiollisista ihanteistamme luopumatta

myöskin suomalaiset pankkien asiakkaat ja omistajat tulisivat vastuuseen ennen kuin esimerkiksi portugalin valtio tai portugalin veronmaksajat ja yhtä aikaa portugalilaisten muiden pankkien asiakkaitten kanssa

keskustelun tässä vaiheessa vielä puheenvuorot edustajille kääriäinen ja ihalainen ja sen jälkeen täällä on pyydettyjä ministeripuheenvuoroja kolme

nyt kun turpeen vero alenee siis turpeesta tulee kilpailukykyisempi niin siihen tarvitaan suurempi määrä sitä tukea jolla puun hinta markkinoilla sen energialaitoksen kannalta vedetään kilpailukykyiseksi siihen turpeeseen nähden

siitä hallitus päätyi toisenlaiseen näkemykseen ja ehkä se hallituksen näkemys jota nyt mauri salon esittämässä muodossa on vielä vähän täsmennetty on kuitenkin lähempänä sitten sitä poliittista yhteisymmärrystä mitä tässä talossa siinä nimenomai sessa kysymyksessä on mahdollista aikaansaada

pidetään tarkasti kiinni niistä ja niiden puitteissa niillä tarkoitan ennen kaikkea aina vaalikausittain rakennettavia strategioita niitten päivitystä kesken vaalikauden

valiokunta on ollut yksimielinen

me pidimme ja olemme pitäneet useampaan kertaan suomalaisen alan tiedeyhteisön ja myöskin teollisten toimijoiden kanssa yhteisiä palavereita myöskin näitten jakeluyhtiöitten kanssa

mietinnössä

edustaja viitanen teillä on seuraava puheenvuoro

arvoisa puhemies

raivataan tilaa heille lyhyille puheenvuoroille nyt tuli neljäs

olen todella pahoillani siitä menettelytavasta totta kai siitä sisällöstäkin mihin tämä laki ja mihin arvaten se sote hanke perustuu näistä molemmista sisällöstä mutta myöskin tästä menettelytavasta todella pahoillani että hallitus on valinnut tällaisen menettelytavan

vanhasen hallituksen aikaan perustettiin suomeen aloitusrahasto vera finnveran yhteyteen

myöskin tämä on ollut nyt syntynyt käytäntö ja minä hivenen duubioin sitä että tämä tuo jonkun verran ehkä vähän tarpeetontakin byrokratiaa

yhtään ennen suomalaisen pankin asiakasta portugalilainen asiakas ei ole vastuussa niistä sotkuista mitkä tätä kautta tulisivat tässä hoidetuiksi

olemme tiukkaan käyneet läpi sen kykenemmekö itse suomessa tuottamaan sen polttoaineen uusiutuvan jolleka näin tällainen velvoite oltaisiin antamassa

ennustukseni vähän nyt on sen sorttinen että kataisenurpilaisen hallitus aikoo kuitenkin mennä saksan perässä kohti yhteisvastuita ja tuota sanottua liittovaltiokehitystä

totta kai kaikissa tilanteissa edessä on sellainen kivinen tie jonka vaikeuksia tulemme kohtaamaan vielä vuosien ja vuosien ajan

mutta nyt sitten hallitus on keksinyt että kun tähän nyt palataan niin sitten kuitenkin se puu mikä kelpaa tuon täyden tuen piiriin aikaisemmin täällä hyväksytyn lain perusteella jota me vastustimme monet muutkin vastustivat niin sen perusteella sitten kuitenkin rajataan se puu joka on tukikelpoinen

suomeen tullaan ja halutaan perehtyä ja tutustua erityisesti siihen miten äsken kuvaamani osa suomalaisesta innovaatiojärjestelmästä on toiminut miten se generaatio isosta osaamispotentiaalista muuttuisi mahdollisimman tehokkaasti uusiksi innovaatioiksi miten ne voidaan kaupallistaa tuotteistaa yrityistää ja saada niihin työpaikkoja

suomen hallituksella ei ole tähän asiaan ehdottoman selvää kantaa minun mielestäni pitäisi kerta kaikkiaan olla tällaiseen yhteisvastuuseen

arvoisa puhemies

minusta oppositiolle tässä tapauksessa keskustalle ei voi olla toiminnallisesti mitään muita vaihtoehtoja kuin se että me käytämme kaikki sellaiset parlamentaarisen demokraattisen toimivan yhteiskuntajärjestelmän meille sallimat mallit ja toimintatavat joilla tämä hallituksen menettely saa lopulta sen kohtelun minkä se ansaitseekin

siihen tarvitaan siihenkin lisää ja sitten ihan normaaliin pääomamarkkinaan tarvitaan oman pääoman ehtoista rahaa lisää ja siihen tarvitaan valtio mukaan jotta voidaan rohkaista näitä yksityisiä sijoittajia

kun nämä laitetaan noitten äsken sanomieni kanssa siis selonteko kerran vaalikaudessa ja kesken vaalikauden vähintään kerran katsaus kaikki rinta rinnan ja päällekkäin niin kyllä nyt tämän jälkeen ainakin näitä tämmöisiä yleisellä tasolla olevia käsittelyjä tässä talossa tullaan läpikäymään

esitän ja toivon että me tänne eduskuntaan saisimme sellaisen lakialoitteen jolla eduskunta sanoisi selvästi että suomi ei ota enää uusia sitoumuksia kriisimaiden rahoittamiseksi

kaikki vaihtoehdot sekä velkasaneeraustie että muut vaihtoehdot ovat vaikeita vaihtoehtoja ja niistä seuraa meille kivinen tie kuljettavaksi vuosien ajan

aivan viime sanoikseni arvoisa puhemies vielä kaiken muun siis varsinaisen markkinaehtoisen yrittämisen ja sen edellytysten tasoittamisen ja parantamisen ohella tarvitaan toki toimia myöskin että tarjotaan suomalaisille työtä silloin jos vaihtoehto on työn tarjoaminen ulkomaille kauaksi tuonne tai suomeen ja tässä tullaan erityisesti energiapolitiikkaan

asia

leppäkin taisi viitata siihen että suomessa tämän alan tutkimus kehittämistyö innovaatiotyö on ehdottomasti koko maailman ehdotonta kärkeä

suomen hallituksella on moneen kohtaan tässä kriisinratkaisumekanismissa ihan hyviä kannatettavia kantoja mutta erityisesti tämä kohta on sellainen jota kuuna päivänä ei mielestäni voi hyväksyä

jos joku näistä heilauttaa suomen tai ruotsin ratkaisut fortumin pörssiarvoa niin kyllä minä luulen että se on se ruotsin toiminta eikä suomen hallituksen

kyllä tämä on sellaista hyppelehtimistä vuoden ja kahden perästä aina muuttuvaan järjestelmään että ei järkevillä markkinoilla jollainen energiamarkkina on ja jossa puut hankitaan monen vuoden päähän aina eteenpäin oteta metsästä tänä päivänä ja panna seuraavana päivänä tuonne uuniin vaan ne hankitaan vuosiksi eteenpäin ja sitten tulevat polttoon sen jälkeen kun ne ovat kuivuneet ja niin poispäin

kun äkkiä katsoo niiden kaivosten taseita tai louhintamääriä jotka nyt jo tuottavat malmeja kun katsoo minkälaiseen liikevaihtoon tuotannossa nämä yritykset päätyvät nehän ovat aika suuria liikevaihtoja

keskusta on puhunut tällaisesta kasvurahastosta ja minun käsitteistössäni tämä kasvurahasto tarkoittaa nimenomaan sitä että valtio joko suoraan velkaa ottaen tai valtion omaisuutta osin myyden tuo tämän rahoituspanoksen tällaiseen kansalliseen kasvurahastoon jonka kanavoinnin pitäisi jatkossakin tapahtua suomen teollisuussijoituksen kautta joka edelleen sijoittaa rahastoihin tai sitten tekee tietyin edellytyksin suoria sijoituksia

suomen nimenomaan suomen joka on niitä kolmen an maita joilla ei ole sellaisia intressejä jatkaa tätä yhä suurempien vastuitten yhteiseen kantoon ottamista yhä enemmän kohti eurobondeja menevien toimintamuotojen käyttöönottoa siitähän on kysymys tästä joustavoittamisesta edustaja backman

olisi mielestäni tärkeämpää että näitten yleisten linjausten joita eduskunta tekee ohella eduskunta pääsee ihan oikeaan aineelliseen lainsäädäntöön jolla ilmastokysymystä ja myöskin energia asioita hoidetaan

arvoisa puhemies

sen jälkeen kun kansa reagoi tällä tavalla uskon että eduskunta ei jätä sellaista kansan reaktiota ottamatta huomioon vaan eduskunta pääsee käsittelemään tämän ajatuksen eteenpäinviemistä

arvoisa puhemies

vähän hyppelehtivänä viestinä tässä ydinkiteytykseltään on se että periaatteessa hyväksyttävä ja käytännössäkin kunhan perusteet ovat oikeat tekevät oikeudenmukaisuutta vesivoimalle

monennen kerran myönnän monen korvissa varmasti ihan väsymättömiin asti olen tätä tolkuttanut että on se nyt sanon nyt suoraan arvoisa puhemies vähän rumalla sanalla aivan hölmöä että niin kuin olemattomallakin kivihiilen hinnalla tämän vuoden kivihiililasku tulee olemaan noin puoli miljardia euroa

tuohon edelliseen haluan sanoa että minusta tärkein juttu on se että päästöjä vähennetään ja ne keinot millä siihen päästään ovat sittenkin toiseksi tärkein asia koska sehän se meidän juttu on

se näyttää sinä tuotantovuonna tavattoman hyvältä mutta kuitenkin kannattaa muistaa että tämä on toimiala joka vaatii erittäin pitkäaikaista sitoutumista etukäteen

löytää keinot millä päästöjä vähennetään

eikä liioin sitä että komissiolle annettaisiin mahdollisuus rajata sijoittajan ja omistajan vastuu johonkin kohtaan mitä me emme tiedä mikä kohta se on

näillähän mennään lähemmäs idealtaan sitä mitä eurobondien idea tulee kaiken kaikkinensa olemaan käytännössä tämä tarkoittaa sitä nyt nimenomaan suomen kaltaisen maan olisi aika ja hyvä tilanne sanoutua tältä tieltä irti nimenomaan sen takia

rajamäen kotipaikkakunta varkaus on tässä yksi niistä keskuksista joissa tätä kehittämistyötä no rajamäkikin on varmasti keskeinen henkilö tehdään koska sinne on investoitu iso tällainen koelaitos jossa nyt sitten näitä läpimurtoja pyritään saamaan

arvoisa puhemies

kun hallitus on äskettäin julistanut puhtaan energian ohjelman ja kertonut ohjelmassaan tässä strategiassa että se lisää suomalaisen puun energiakäyttöä niin käytännön toimissa sitten toimitaan tavalla joka on johtanut ja johtaa siihen että meille kärrätään uralin takaa hiiltä vaikka kuinka paljon

kiitän vastauspuheenvuorosta